kun tähän lisätään vielä se että tämän kehyskauden kaikkein tärkein puolustusvoimien hankinta myös euroissa on alueellisten joukkojen varustaminen niistä hankinnoista nyt leikataan merkittävällä tavalla ja kun seuraavassa vaiheessa tärkein hankinta on operatiivisten joukkojen varustuksen hoitaminen siitäkin jouduttaneen leikkaamaan niin kaikki tämä yhteen pantuna pakottaa suorastaan kysymään kuinka uskottavalla pohjalla meidän puolustuksemme periaate alueellinen puolustus kaiken kaikkiaan on

puolustusministeri wallin kyllä noteerasi tämän kysymyksen mutta ei hän antanut oikein tähän selvää vastausta vaan pikemminkin se oli kiertelyä minkä sangen hyvin ymmärrän

sitten viimeiseksi tähän joukko osastokysymykseen joka on herkkä asia varmaan aika monelle maakunnalle erittäin ymmärrettävä asia

siinä toivoisi jonkun verran varovaisuutta ja sen seikan katsomista syntyykö maahamme suuria tyhjiöitä vaikkapa itä suomeen ja väli suomeen keski suomeen syntyykö sinne isoja tyhjiöitä

ja yhdyn edustaja savolan näkökantaan siinä että olisi ollut paikallaan kertoa reilusti meille mitkä varuskunnat ovat kerta kaikkiaan nyt lopetuksen alla jotta edes tietäisimme mitä tapahtuu

herra puhemies

tähän isoon kuvaan ensinnä ihan lyhyesti että kun me tavoittelemme huomattavasti lisää uusia työpaikkoja parempaa työllisyyttä niin se kyllä edellyttää sitä että meillä on elinvoimaista teollisuutta sekä perinteisellä puolella että kokonaan ihan uutta ja uudenlaista teollisuutta

viittasitte ministeri vapaavuori puheenjohtaja sipilän peräänkuuluttamaan rohkeuteen tällä alueella

täällä on jo vähän ropeloitu tätä alueellista kuljetustukea kun se on loppumassa nyt ensi vuoden loppuun mennessä ellei uusia päätöksiä tehdä

savolainen betonialan yrittäjä totesi tämän kuultuaan että sehän on sama kuin kehottaisi heitä siirtämään yrityksensä sieltä savosta jonnekin tänne etelään

ministeri vapaavuori eikö ole mahdollista sittenkin että tämä kuljetustuki jatkuisi myös ensi vuoden jälkeen jossakin muodossa mutta kuitenkin tasoittavassa mielessä etenkin kun valiokunta on kehottanut hallitusta tätä asiaa uudelleenarvioimaan

sitten on tämä valtiojohtoinen kuntauudistus alkuperältään sehän on kokenut ilman muuta mahalaskun

sairaanhoitopiirit kyllä on osattu lopettaa jotka toimivat hyvin ja olivat hyvä järjestelmä ja ovat hyvä järjestelmä mutta ei ole kyetty sanomaan mitä tulee oikein sen tilalle

herra puhemies

panin merkille myönteisyydellä että ulkoministeri oli lukenut tarkkaan tämän mietinnön jossa puhutaan lähetystöjen lakkauttamisen mahdollisista korvaamattomista vahingoista

minun kysymykseni on herra ulkoministerille kuinka tässä konseptissa on nyt käytännössä oikein edistytty ja onko vielä ministeriöitten välinen reviirikateus tai reviirimustasukkaisuus esteenä käytännössä tämän suomi talo konseptin eteenpäinviemiselle

herra puhemies

emme ole vieläkään saaneet eduskunnassa vastausta siihen minkä takia leikkauksen täytyy olla täytyy olla ja täytyy olla näin suuri

päivä syyskuuta ja hän totesi että jos tämä meno jatkuu niin edessä voi olla luopuminen muun muassa yleisestä asevelvollisuudesta ja hän jatkoi että vuosikymmenen vaihteessa voimme olla tilanteessa missä pitää puuttua koko puolustuksen perusteisiin

se on vain sillä tavalla että se voi tapahtua parhaiten ja halvimmin yleisen asevelvollisuuden luomalla reserviläisarmeijalla

näillä kahdella asialla on keskinäinen yhteytensä olemassa

tämän keskustelun mielenkiintoisin puheenvuoro tähän mennessä on edustaja karilta

minä olen samaa mieltä

loppuun vielä se kommentti että me emme voi sille mitään että suomen ympärilläkin puolustusbudjetit kasvavat